virastolla olisi oikeus periä autojen maahantuojalta maksamansa valtionavustus kokonaan tai osittain jos laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

kolme vastauspuheenvuoroa edustajat kiljunen saarikko ja jarva

kyllähän tämä kuntauudistus luo nyt mahdollisuuden uudistaa näitä sosiaali ja terveyspalveluja ja nythän nimenomaan kehitetään niitä uusia ja hyviä käytäntöjä joita on aikoinansa käynnistetty jo paras hankkeen aikana mutta valitettavasti monille alueille on kyllä syntynyt sellaisia monimutkaisia ja portaisia hallintorakenteita

kiitoksia tästä mahdollisuudesta kun minulla nimittäin on vielä yksi puhetilaisuus tänä iltana niin että joudun tästä lähtemään

jaaha vastauspuheenvuoro heinäluoma

ja puheenjohtaja kiitos tästä mietinnöstä te teitte todella hyvää työtä ja nopeasti ja siinä mielessä että on paljon asiantuntijoita kuultu

ja tänä päivänä jo teille kerroin että ne muutokset mitä tähän teitte olivat minun mielestäni ihan oivallisia ja sillä tavalla sopivat tähän

meillä pitää olla myös riittävän lähellä niitä palveluja ja on hyvä että täällä on puhuttu näistä lähipalveluista mutta pitää muistaa että niitä ei voi yksiselitteisesti kilometreissä määritellä sillä esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollossa palvelujen laatu on todella tärkeää ja niitä varten tarvitaan asianmukaiset tilat laitteet ja ennen kaikkea ammattitaitoinen henkilöstö

sosiaali ja terveydenhuolto on muutoksessa tällä hetkellä ja sen ensimmäisiä tällaisia isoja lainsäädännöllisiä kehittämisaskeleita on nyt tämä terveydenhuoltolaki

nyt täällä on puhuttu tämän päivän aikana ja kun selasin ryhmäpuheenvuoroja ja jonkin verran katsoin netistä näitä puheenvuoroja niin minä haluaisin nyt kysyä keskustapuolueen edustajilta onko todella niin että te erotatte sosiaali ja terveydenhuollon toisistaan koska sehän olisi aivan kauhistuttavaa takapakkia menoa

terveydenhuoltolain ehkä voi sanoa neljä sellaista pääasiaa joista olen hyvin ylpeä ovat ensinnäkin tämä asiakaslähtöisyys eli valinnanvapauden lisääminen ja se että siinä on lähdetty nimenomaan asiakaslähtöisesti palveluja suunnittelemaan

te puhutte terveydenhuollon irrottamisesta nimenomaan tällaiselle maakuntatasolle ja teidän puheistanne saa sen kuvan että te irrotatte toisistaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon joka on vanhuksille vammaisille päihdeongelmaisille mielenterveysongelmaisille tuiki tärkeä

yksi vastauspuheenvuoro vielä edustaja viitanen ja sitten ministeri on pyytänyt vielä lyhyen vastauspuheenvuoron mutta sen jälkeen me menemme tuolle listalle puhujalistalle

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osana kuntien strategiaa on kolmas iso tärkeä asia

nyt on arvioitu näitä määriä kuinka paljon tulisi mutta minä uskon että yksistänsä suomen sosiaaliturva ei ole se joka ihmisen tänne eräällä lailla houkuttelee koska meillä on sitten taas meidän kielikysymykset ja kaikki muut asiat sitten jotka eivät välttämättä houkuttele

minä haluaisin nyt kuulla teiltä sen mitä te ihan oikeasti tarkoitatte

mutta mehän emme koskaan sitä sitten tiedä ja varsinkin jos pahimmat epäilyt mitä täällä on tullut toteutuisivat niin totta kai sellainen houkuttelevuus sitten tulisi mutta palaan siihen vähän myöhemmin

täällä kysytään onko visiota tällaisesta että tässä on harmonisointitarve

minä sanoisin näin että on yhteensovittamisen tarve

koska meillä on eussa työperusteinen ja meillä on asumisperusteinen sosiaaliturva niin kyllä se yhteensovitettava tietysti on koska eussa ollaan

mielestäni meillä on myös hyviä esimerkkejä siitä miten se yhteistyö hyvin sujuu mutta meillä on myös valitettavasti huonojakin kokemuksia

mutta sitten teille jotka nostitte hyvin kriittisen asian täällä esille myöskin edustaja joka puhui tästä että onko harmonisoinnin kautta yhteensovittamisen tarvetta ja mustajärvi ja rehula nostivat erityisen voimakkaasti sen mitä tässä nyt on oikein tapahtumassa

aivan totta meidän täytyy pitää meidän omasta asumisperusteisesta sosiaaliturvasta kiinni ja meidän täytyy saada pitää päätöksentekoa itsellämme

ja tämä varsinainen selvitys mikä nyt on juuri saatu antaa varmasti pitkospuita siihen jatkoselvittelyyn tämän rahoituksen suhteen

on aivan selvää että joissain asioissa nimenomaan eun päätökset vaikuttavat mutta se ei tarkoita sitä että tässä nostettaisiin kädet pystyyn ja muutettaisiin vain siitä syystä meidän sellaista hyväksi havaittua järjestelmää ja pohjoismaista hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan ideaa

siis mekin olemme sitä mieltä että niiden pitää olla samassa organisaatiossa mutta nimenomaan kuntapohjaisesti eikä niin että me vahvistamme sitten niitä erikoispalveluja

sehän tässä kaiken juuri nyt on ollut vuosien varrella että perusterveydenhuolto on rapautunut kun erikoissairaanhoito on kasvanut kuin käenpoika ja me tarvitsemme hyvää erikoissairaanhoitoa mutta emme perusterveydenhuollon kustannuksella

suomen asumisperusteisesta sosiaaliturvajärjestelmästä on mielestäni tehtävä kokonaisselvitys

minä olen nyt sitä mieltä että meillä on otettu hyvin vakavasti nämä ongelmat ja sosiaali ja terveysministeriö tekee kyllä aktiivisesti työtä

suomen lainsäädännön yhteensopivuus eu lainsäädännön kanssa on käytävä läpi perusteellisesti ja määriteltävä millä edellytyksillä suomeen ja suomesta muuttavilla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin

edustaja

pitää muistaa että suomalainen tietojärjestelmämuutos mitä nyt ollaan tekemässä on suurempi kuin missään muualla maailmassa on ollut ja että vähemmän on siihen nyt rahaa käytetty kuin missään muualla maailmassa

suomen sosiaaliturva perustuu pääasiassa suomessa asumiseen mutta eu lainsäädännön mukaan sosiaaliturvaetuuksista vastaa yleensä se valtio jossa henkilö on töissä ja tämä ero asumisperusteisen ja työperusteisen järjestelmän välillä on käytännössä hyvin merkittävä ja aiheuttaa jatkuvasti hankaluuksia lainsäädännön yhteensovittamisessa

eli töitä on kyllä tehty ja edelleen pitää tehdä

mielestäni suomen lainsäädäntöä on tarkistettava niin että se määrittelee täsmällisemmin tilanteet joissa ihminen kuuluu suomen tai vaihtoehtoisesti jonkin toisen eu maan sosiaaliturvan piiriin

samalla on määriteltävä selkeästi suomen järjestelmään kuulumisesta seuraavat oikeudet ja velvollisuudet sekä varmistettava ettei synny väliinputoajaryhmiä

yksityiset palveluntuottajat ovat varmasti tässä mukana aivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin koska meillä on erittäin laadukas yksityinen sektori

kyllä tämä tilanne on se niin kuin erityisesti mustajärvi täällä toi esille että tämä on niin kompleksinen järjestelmä jo yksittäisen ihmisen kannalta saati päättäjän virkamiehen näkökulmasta ja on erilaisia sovelluksia ja tulee poikkeuksen poikkeuksia ja minun mielestäni tämä pitää selkeyttää myöskin sillä tavalla yhteensovittaa ja yhdenmukaistaa mutta myöskin sitten sillä tavalla yhdenmukaistaa että kaikki tietävät mitkä ne säännöt ovat

ja nyt kun me teemme asetuksella tämän palvelutasopäätöksen se varmasti sitten kyllä tulee auttamaan yksityistä sektoria näyttämään oman laatunsa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

kiitoksia oikein paljon näistä kannustavista kommenteistanne

mutta minun oma näkökulmani on se että meidän täytyy pitää kiinni meidän asumisperusteisesta sosiaaliturvasta ja sitä täydennetään sitten sillä työperäisellä yhteensovitetaan

edustaja mölsälle ja edustaja kiljuselle ja ketkä kaikki tässä ovat olleet tätä tekemässä totean vain sen että hyvään satoon tarvitaan aina kylväjä ja niittäjä

selkeämmäksi tämä pitää saada

mitä tulee edustaja zyskowiczin esille ottamiin salassapito ja tietosuojaongelmiin niin tässä tilanteessahan ei ollut kysymys tietosuojaongelmasta vaan tässä oli kysymys salassapidosta

me ensin luulimme että tässä pitää tehdä tietosuojalainsäädäntöön joku muutos mutta se ei ollutkaan se vaan kun tietosuojavaltuutetun kanssa käytiin neuvottelu niin hän sanoi että se ei ole heistä ja tietosuojalainsäädännöstä kiinni vaan nimenomaan kelan salassapitosäännöksistä

mutta näihin veteraaneihin liittyen minä olen kyllä sitä mieltä että jos kunnassa hyvin hoidetaan tämä asia niin kyllä siellä yhteistyö sitten näiden järjestöjen kanssa pelaa

minä kerron nyt omasta kotikunnastani

vielä haluan todeta sen tähän edustaja zyskowiczin kysymykseen siitä miten me saisimme näitä tietoja liikkumaan että nythän on käynnistymässä suomessa kaksikin hollannin mallin mukaista toimintamallia

nuoria pyritään auttamaan eli tulee tällainen niin sanottu just niin merkintä sinne että no nyt on joku hätä että katsokaa

tämähän ei vielä riitä sitten että nyt on tämä tieto vaan meidän pitäisi käydä räätälöidysti joka ikinen veteraani läpi että he saisivat juuri sitä mitä he tarvitsevat

tässähän on aina sellainen vaara että kun yhtä direktiiviä kerralla muutetaan niin siinä saattaa käydä niin että tapahtuu että se kokonaishallinta katoaa

siitä syystä olen nyt sitten tämän selvityksen käynnistämässä ja minä toivon todella sitä että me saamme sen keskusteluun ihan tänne eduskuntaan

mielestäni on oikeus ja kohtuus räätälöidä sillä rahalla heille se mitä he

no ei tietenkään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides kiitos

keskustelulla tarkoitan sitä että pohditaan yhdessä sitten että me voisimme määrätyt pilarit pitää ja kaikki tietäisivät mitkä ne pilarit ovat

minä väitän että kovin monellekin tulee varmasti näitä uusia direktiivejä ja sitten se miten nämä liittyvät toinen toisiinsa ei ole helppo asia

jos suomalainen syyperusteinen sosiaaliturva ja asumisperusteinen sosiaaliturva on kompleksinen ja kun tähän vielä lisätään tämä niin se on erittäin kompleksinen

mutta tässä nyt on yritys vähän selkeyttää sitä ja sitten jos me saisimme täällä niin kuin yhteisen tahdon tästä asiasta silloin me pystymme puolustautumaan

kun rehula sanoi ettei meillä ole kavereita niin minä juttelin ruotsin kollegan kanssa ja hän kyllä sanoi että he eivät tule muuttamaan heidän asumisperusteista sosiaaliturvaansa mutta he tietenkin ottavat huomioon nämä eun tarpeet

minä ihan nyt ensimmäisenä haluan vielä kerran sanoa sen minkä täällä silloin kyselytunnilla sanoin että kyllä minä olen siis tiennyt siitä että reumasairaalan talous ei ole kunnossa

mutta että siellä on konkurssiuhka siitä sain tietää

kiitoksia näistä kommenteista

silloin aikoinansa kun itsekin tähän tutustuin totta kai nämä olivat sellaisia kysymyksiä mitä pohdin ja kysyin virkamiehiltä kun tämä oli valmistelussa meillä ja nämä ovat ihan valideja kysymyksiä

koska ei oikeastaan tällä hetkellä ole sellaista laitosta joka ei kärsisi talousongelmista ja nyt oli kysymys vakavista ja kysyin että koska valot sammuu eli tarkoitin juuri sitä että milloinka

arvoisa puhemies

sitä lakia ollaan juuri nyt viimeistelemässä ja se hallituksen esitys annetaan vielä ennen joulua niin että se on sitten teillä arvoisat edustajat kun te tulette joulutauolta

minun mielestäni tässä on toisaalta turha tähän edes juuttua koska tärkeintä on nyt saada tämä hoito jatkumaan

puoli vuotta on aika lyhyt aika kokeiluun mutta siitä huolimatta minä olen sitä mieltä että sen pitää nyt jo näyttää onko tästä sitä apua mitä on ajateltu